maksansiirtoja ei kannata tehdä jossakin lapin keskussairaalassa tai mikä sen nimi onkaan ne kannattaa kaikki tehdä helsingissä

kun hallitus näin on menetellyt sehän on käytännössä avannut tarjouskilpailun kaikille oppositiolle suomen kansalaisille kaikille päivystäville dosenteille jotkut kätilöt tähän tarjoukseen ovat jo tarttuneet

mikäli keskushallinto ministeriöt alkavat jatkuvasti pyörittämään hallinnonuudistuksen jälkeen uutta hallinnonuudistusta niin ehkä se enemmänkin kertoo siitä missä niitä resursseja todellisuudessa on aivan riittävästi

se on sen takia että ihmiset eivät arkipäivänä pääse vastaanotolle perusterveydenhuoltoon he eivät saa yhteyttä sinne he joutuvat odottamaan leikkauksia kuukausia parhaimmillaan vuosia

minun mielestäni jos on avoin tarjouskilpailu olemassa niin ei kannattaisi hirveästi moittia sitä perustarjouksen tehnyttä vaan esittää omat tarjoukset jotta se linja minkä hallitus on esittänyt saadaan täyteen yhteistyössä ja neuvotellen

näiden ely keskusten johtamiseen liittyy tänä päivänä kuitenkin ongelmia

tästähän siinä periaatteessa juuri on kysymys

yleinen hallinnollinen totuushan on että kaksipäinen johtajuus ei yleensä toimi ja ely keskuksissahan on tällä hetkellä olemassa kolmepäinen johtajuus kullakin vastuualueella on omat johtajansa

voisimme ottaa täällä kyselyn että kuka kannattaa sitä että ihminen pääsee välittömästi hoitoon saa välittömästi yhteyden terveyskeskukseen ja kun on lonkka tai polvi täysin sökönä niin pääsee mahdollisimman pian leikkaukseen

toki siinä on ollut matkan varrella asioita jotka ovat edellyttäneet neuvottelua mutta en minä tiedä eikö tämä politiikka aikamoista neuvottelua yleensäkin ole

ely keskuksen ylijohtajalla joka toimii otona eli oman toimensa ohella ylijohtajana on suuria vaikeuksia todellisuudessa johtaa virastoa koordinoida toimintoja ja myös noudattaa niitä aikatauluja joita elinkeinoelämä tänä päivänä tarvitsee

eli tämä tarina siitä iisalmen soten synnystä en tiedä auttaako se valtakunnan tasolla yhtään jonkunmoisena ulospääsynä mutta näitäkin määräenemmistöpäätöksiä voidaan ottaa käyttöön

sen takia jollakin tavalla pitäisi kuitenkin pyrkiä näiden ely keskuksien ylijohtajien todellista johtajan roolia korostamaan ja sehän ei voi tarkoittaa sitä että he menisivät näiden vastuualuejohtajien yli siitä näkökulmasta mitä lainsäädäntö heille oikeuksia suo

ainakin tässä petteri orpon työryhmän paperissa oli sellainen lauseke johon viittasin jo aikaisemmin päivällä tässä salissa että kunnat voivat sopia toisin

sehän silloin tarkoittaa että jos kunnat näkevät hyväksi ja sopivat niin he pystyvät jonkunmoisen keskinäisen sopimuksen päätöksentekojärjestelmästäkin tekemään

synnytykset toimivat potilasturvallisuus on taattu niin että kyllä meidän pitäisi joskus täällä eduskunnassa unohtaa se mistä kunnasta me tulemme tai mitä etua me haluamme ajaa

mutta kuitenkin tämä kolmepäinen johtajuus tuo sen asian väistämättä eteen että nämä ely keskukset ja osittain myös avit vaikka siellä on kokopäivätoiminen ylijohtaja ovat valtionhallinnon ehkä vaikeimmin johdettuja yksikköjä

sen takia minä käytän näitä puheenvuoroja en periaatteessa sen takia että minä olisin jotain edustajaa vastaan ja arvostan niitä mielipiteitä mutta minusta tämä on pikkusen liian yksisilmäistä katsoa vain yhtä terveydenhuollon osa aluetta vaikka se tärkeä onkin

ihan sen verran jos mennään kuitenkin tähän ehkä polttavaan aiheeseen mitä tälle perusterveydenhuollolle on tapahtunut kun se ei oikein vedä lääkäreitä niin kyllä kai yksityinen puoli ja erikoissairaanhoito ja erityisesti yliopistolliset sairaalat ovat rekrytoinnin näkökulmasta aivan ylivoimaisia

ja edelleen tuon sen julki että mitä tulee näihin asioihin missä tämä potilasturvallisuus tai saavutettavuus vaatii sosiaali ja terveysministeriön poikkeusta niin sehän on täällä asetuksissa jo todettu että se poikkeaminen voidaan antaa näissä perustelluissa tapauksissa

se on käänteisesti johtanut siihen että esimerkiksi kuopion kaupunki jossa toimii muun muassa suomen suurin lääkäreiden kouluttaja ei tahdo saada omaa perusterveydenhuoltoaan toimimaan

minun mielestäni näkökulman pitäisi olla juuri tämä että me pyrimme laajassa mittakaavassa edistämään väestön terveyttä ja lääkärille pääsyä joka suomessa on tänä päivänä erityisen vaikeaa

sen takia itse olen sitä pyrkinyt tuomaan esille että näissäkin asioissa hallintoasioilla ja lupa asioilla pitäisi olla jonkunmoinen käsittelytakuu ikään kuin hoitotakuu tuolla ihmisten terveydenhuollon puolella

tämä ei ole millään tavalla moite kuopiolaisia päättäjiä kohtaan vaan se vain osoittaa mitä tämä oikeasti tänä päivänä on tämä arki kaupungeissa

olkoot ne syyt mitä tahansa niin sitähän meidän pitää parantaa ja keskittää kaikki nämä meidän päätöksemme ja lainsäädäntötyö siihen että tämä homma arkipäivänä pelaa suurimmalla osalla väestöä niissä vaivoissa mitkä vaativat pikaista hoitoa

moni kansanedustaja on täällä aivan oikein puuttunut maakuntaliittojen asemaan ja maakuntien omaan itsemääräämisoikeuteen koska hehän parhaiten tietävät oman maakuntansa asiat ja sen miten kehittämispanoksia tulisi mihinkin kohteeseen kohdentaa

tämän takia minä näen että tätä sote integraatiota jossa sitten perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito ja sosiaalipuoli yhdistetään ja jopa niin että kunnan muut toiminnot otetaan myös huomioon päätöksiä tehtäessä ei voi moittia

arvoisa puhemies

ainut mitä meidän täytyy arvioida ja katsoa on se miten sitten muut kunnat ja muu sairaanhoitopiirialue hoidetaan

sitäkin on vaikea ymmärtää mitenkä asiat ja kehittäminen suomessa paranevat jos me tämän vallan ja tavallaan oikeuden määritellä ja priorisoida nämä hankkeet siirrämme ministeriöön

kysyisinkin ministeriltä että kun uskottava puolustus vaatii uskottavan puolustusmateriaalin niin osaatteko yhtään arvioida hintalappua sille että me hankimme tämän puolustusmateriaalin ehkä ensi vuosikymmenellä jonkun yhteisön jäsenenä tai sitten itsenäisenä valtiona

arvoisa puhemies

tässä ainakin itse näkisin niin kuin edellinen puhuja erkki virtanen että kyllä meillä pitäisi olla mahdollisuus harkita näitä vaihtoehtoja vielä koska minun mielestäni tämä työryhmän ulostulo ja pääministerin tiedotus tavallaan antavat siihen mahdollisuuden että me voimme vielä arvioida

kun valiokunta käsitteli tätä asiaa mihin edustaja heinonen viittasi niin suomessa on sellainen käytäntö että kun esimerkiksi viljelijät teurastavat niin sanotusti omaan käyttöön eli panevat pakastimeen lihaa niin ilmoitusvelvollisuus ei koske valiokunnan mielestä ja lausunnon mukaan tällaisia tapauksia ja sama koskee poroja

jos me nyt harkitusti lähdemme jonkunnäköiseen hallinnonuudistukseen koskien elyjä ja aveja niin ainakin oma käsitykseni on se että kyllähän niiden rajojen pitäisi olla yhtenäiset ja ely keskuksia ja aluehallintovirastoja pitäisi olla yhtä monta suomessa

eli tämmöinen niin sanottu omaan käyttöön omaan pakastimeen ja sitä kautta omaan ruokapöytään tapahtuva teurastus ja siihen osallistuneet henkilöt eivät olisi ilmoitusvelvollisuuden piirissä

silloin ne jollakin tavalla pystyisivät hahmottamaan sen oman alueensa ja mitä suurempiin yksiköihin mennään ja mitä kauempana ylijohtaja on alueesta niin sitä heikompi on hänen todellinen tietämyksensä siitä mitä siellä alueella tapahtuu ja mihinkä niitä kehityspanoksia todellisuudessa pitäisi kohdentaa

ihan tämmöinen käytännön seikka että jos ajatellaan miten erikoissairaanhoito ja maakunnan perusterveydenhuolto on tänä päivänä integroitu keskenään niin ministeri risikko eräässä kirjoituksessaan tämän asian hyvin oivalsi ja otti esille

toivoisin että hieman arvioisitte tätä asiaa

yksi asia joka ei sinänsä ole millään tavalla moitittava tai siinä ei ole mitään huolestuttavaa edellyttäen että kaikki menee niin kuin pitääkin on se että nyt meillä tässä maassa oli tämä niin sanottu sixpack eli kuusi kaupunkia jotka neuvottelivat keskenään

meillähän on olemassa erva alueella järjestämissopimus meillä on olemassa sairaanhoitopiirin sisällä järjestämissuunnitelma jossa laki ja asetus määräävät että me sovimme näistä kuinka perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito integroidaan keskenään minkälaisella työnjaolla ja avunannolla me sitten hoidamme nämä ihmisille tärkeät palvelut

nyt tässä tapahtui vain niin että siinä taisi pari pienintä tipahtaa pois kyydistä eli kuopio ja jyväskylä ja turku tampere ja oulu alkoivat neuvotella suoraan valtion kanssa niin kuin tähän asti on metropolialue tehnyt

voisi ehkä todeta että sairaanhoitopiirin hallinto ei välttämättä ole käyttänyt tätä lain ja asetuksen suomaa mahdollisuutta hoitaa palveluja yhdessä riittävän tehokkaasti

tämä kysymys ei ole sisäpenkka eikä ulkopenkkakysymys mutta kun täällä on hallituksesta kaksi ministeriä paikalla niin minä hieman jatkan tuosta mihin edustaja leppä lopetti

minusta tässä ei ole sinänsä mitään moitittavaa eikä pelättävää kunhan muistetaan se että nämä neuvottelut eivät ala liian paljon ohjaamaan valtionhallinnon rahavirtoja vaan se todellinen rahavirtojen määrittely ja kehittämistyö on tasapainossa kaikkien maakuntien kanssa

sähköyhtiöitä on erilaisia ja nämä verkot ovat erilaisia ja totta kai missä on sitten enemmän pitkiä johtoja siirtohinnat ovat korkeampia

tämä on tärkeä asia huomata

ainakin itse näkisin kun nyt sitten viedään eteenpäin tätä sote asiaa että pohdittaisiin kuitenkin rauhassa ja yhteistyötä hakien näitä vaihtoehtoja

mutta sitten kun me saamme jonkin ajan kuluttua ja hallituskin saa vielä käsiteltäväksi tämän varsinaisen maakaapelointiasian niin täytyy muistaa mihin se hyvin helposti johtaa

voi tietenkin olla että hallitus on kokonaisuudessaan väärässä niin kuin itsekin tunnun olevan joidenkin puheenvuorojen mukaan mutta minun mielestäni tämä rakenneuudistus ja nykyvaatimukset tarkoittavat kuitenkin sitä että monet sairaalat tulevat keskittymään päiväkirurgiaan

eli näillä sanoin itse näkisin että kuitenkin tämä aluehallintouudistus on ollut hyvä ja mikä tärkeintä sille pitäisi nyt antaa työrauha ja myös resursoida riittävästi jotta nämä ely keskukset voivat todellisuudessa toimia

tämähän on semmoinen paketti että jos tästä haluaa epäkohtia hakea niitä löytyy vaikka kuinka paljon niin kuin tässä salissa muuten tänään on löytynyt mutta ei se vie tätä asiaa millään tavalla eteenpäin

se johtaa siihen että siirtohinnat merkittävästi nousevat tietyillä sähköyhtiöillä varsinkin metsäisillä alueilla

kun sille asialle nyt haetaan perustuslaillista tulkintaa niin se on hyvä että sekin kortti katsotaan ja sitten nähdään se tie miten päin mennään eteenpäin

sen jälkeen se johtaa siihen että me joudumme nostamaan perusmaksua millä tarkoitan sitä että vaikka ihminen ei käytä sähköverkkoa niin hän joutuu silti maksamaan isot maksut vuosittain

tapaukset hoidetaan päiväaikaan ja potilaat mahdollisimman paljon sitten lähtevät sieltä saman tien pois

ainakin tänä päivänä salissa petteri orpon johdolla ikään kuin määriteltiin tämä linja miten sote tullaan rakentamaan ja kyllä minä tulkitsin sen aika avoimeksi ja yhteistyöhakuiseksi

se saattaa johtaa sähköliittymien purkautumiseen eli tämä on iso ja vakava elinkeinopoliittinen asia ja tähän ei pidä suhtautua keskimääräisillä luvuilla jotka äkkiä näyttävät aika pieniltä

sen takiahan tämä uudistus tehdään että me nojaudumme päiväkirurgiaan ja sitten mitä tulee sellaisiin päivystyksiin joissa ei ole synnytyksiä mukana niin silloin se vaatii tämän päivystysasetuksen mukaan kuvantamisen ja se vaatii laboratorion ja siihen voidaan antaa poikkeuksia koska se peruste minkä takia näin pitää tehdäkin on se että siellä on samassa myös sosiaalihuolto poliisin toiminta ja nämä

toivon että kun tätä asiaa käsitellään niin otetaan tietty joustavuus huomioon ja tietyt mahdollisuudet hoitaa sähkön toimitusvarmuus ilman että joudutaan mekaanisesti ja lain takia tekemään investointeja jotka eivät ole edes sähkön huoltovarmuuden kannalta perusteltuja

mutta se kaikkein suurin ongelma ja toistan sen mitä täällä päivällä sanoin salissa on että julkisen terveyden ja sosiaalihuollon sisällä ja maakunnan sisällä on nämä raja aidat

niitten yli ei tahdo tieto mennä niitten yli on vaikea johtaa koordinaatio ei toimi työntekijät ovat ikään kuin sen organisaation palveluksessa mihin he ovat tulleet ja ovat tulleet rekrytoiduksi

tämänhän tässä koko uudistuksessa pitäisi olla aivan se keskeinen että raja aitoja kaadetaan ja lähennetään perusterveydenhuoltoa erikoissairaanhoitoa ja vielä sosiaalipuolen palveluja

silloin me saamme mahdollisesti edellyttäen että tämä toiminta on hyvin johdettua nämä hoitoketjut kuntoon joista paljon puhutaan

arvoisa puhemies

kuten edustaja satonenkin täällä totesi niin kyllä tämä harmaan talouden torjunta on varmaan se kaikkein tärkein liikenteessä ja kuljetusalalla tällä hetkellä

tämä tilaajavastuulaki kun se ulotetaan sitten terveisiin yrityksiin ikään kuin sen varmistamiseksi että ne ovat terveitä yrityksiä eivätkä ole sellaisia jotka kiertävät veroja ja jättävät ne maksamatta on erittäin hyvä

mutta sen verran tästä laittomasta kabotaasista että kun tulli kuitenkin kuvaa näitä autoja mitkä maahan tulevat ja poliisin toiminta on nyt osoittanut en tiedä onko se resurssien puutetta vai muuta että hekin ovat ikään kuin nostaneet tämän laittoman kabotaasin valvonnassa kädet pystyyn niin se on hieman huolestuttava piirre siitäkin näkökulmasta että meillä on maan rajojen sisällä paljon tapahtumia jotka heti välittömästi mennään toteamaan ja sinne kohdennetaan resursseja

eli kyllä tämä täytyy nyt tässä salissa sanoa että kun tällainen merkittävä harmaa talous on rehottanut pitkään se ei voi olla niin että poliisin resurssit ovat syynä siihen että vuodesta toiseen sitä ei saada kuriin

olivatpa ne kabotaasin säännöt jatkossa mitä tahansa niin kyllä ehdoton edellytys on että tulli poliisi ja kaikki nämä kameravalvonnat mitä teillä on tekevät yhteistyötä sillä tavalla että tämä laiton toiminta saadaan kuriin ja myös se toiminta mikä ei välttämättä liity eu maihin mutta lähtee tämmöisestä polttoaineen tuomisesta maahan joka on täysin eri verokohtelun piirissä ja sitä käytetään täällä esimerkiksi pysäköintipaikalla imemällä sitä toisiin autoihin ja muihin

on päättänyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaiset pois suomesta

arvoisa puhemies

en puutu näihin syihin enkä minkään uskonnon yksityiskohtiin ja kulttuureihin mutta kuitenkin suomessa on vallalla sellainen eläinsuojelulaki ja meidän toimintamme lähtee siitä että eläin täytyy tainnuttaa ja vasta sitten laskea veri

käytännössä me säilytämme lainsäädännön ennallaan eli kyseessä on niin sanottu samanaikaisuus mutta se käytännössä johtaa usein siihen että se kronologinen järjestys kuitenkin on lievästi niin että ensin tainnutus sitten verenlasku koska varsinkin suurten eläinten kohdalla tätä on vaikea toteuttaa

meillä ovat tietyt eläinsuojelupiirit arvioineet että tämä saattaisi tapahtua toisessa järjestyksessä mutta minulla on sellainen kuva kuitenkin että eläinlääkärit ovat eläinlääkärivalan vannoneet ja koska laki määrää että tämän toiminnan täytyy tapahtua teurastamossa ja sitä täytyy valvoa eläinlääkärin niin en jaksa oikein uskoa että tämä järjestys voisi olla toisenlainen kuin laki määrää

sitten on toinen pieni juttu mutta periaatteellisesti tärkeä

tämä että monta kertaa pienimuotoisessa ruuantuottamisessa lähiruoassa tässä tapauksessa lihanjalostuksessa pitää olla hyvin tarkkana että emme laita ylimääräisiä kustannuksia tänä päivänä koska kannattavuus on monta kertaa kriittisillä rajoilla

sen takia täytyy aivan oikein kiinnittää huomiota että viranomaismaksut erinäköiset lisenssit luvat ja muut eivät saa muodostua kohtuuttoman kalliiksi

tämä on enemmänkin periaatekysymys kuin eurokysymys ja sen takia joka kerta kun näitä asioita myös tässä muodossa käsitellään tämä täytyy tuoda esille

arvoisa puhemies

edustaja rinne täällä totesi että hän on käynyt yrityksissä ja kuunnellut siellä tarkalla korvalla heidän huoliaan ja murheitaan ja varmaan niitä keinoja on millä talous saadaan nousuun

itse olen sitä samaa tehnyt ja jos minä nyt kiteyttäisin jotenkin yhteen lauseeseen mikä on yritysten sanoma eduskunnalle niin kumulatiivinen kustannusrakenteen nousu on monelle pk yrittäjälle se kaikkein ongelmallisin tilanne

arvoisa puhemies

ilmeisesti en puhunut riittävän selvästi koska kysymykseeni ei vastattu

ja toiseksi nyt on kerrankin hallitus ja budjetti jossa polttoaineveroa ei nosteta sillä logistiset kulut ovat monin paikoin suomessa korkeat

kun me säädämme tämmöisiä hyvin monimutkaisia lakeja joilla viitataan direktiiveihin joiden sisältöä kukaan meistä ei pysty hallitsemaan niin siinä on se vaara että me samalla annamme ikään kuin allekirjoituksen ympäristöministeriön virkamiehille tulkita näitä asioita niin kuin he itse parhaaksi näkevät

minun mielestäni olisi aika kohtuullista jos oikeusministeri vähän edes arvioi miksi korkein hallinto oikeus itsepintaisesti on sitä mieltä että se ei pura hallintolainkäyttölain mukaista päätöstä kun sillä on siihen oikeus yli viiden vuodenkin päästä puuttua jos on kyseessä erityisen painavia syitä

meidän täytyy jatkossa tähän kulurakenteeseen kiinnittää entistä enemmän huomiota

muutenkin kun me arvioimme näitä luonnonsuojelualueita ja kansallispuistoja suomihan on erikoinen maa ja luonto merkitsee hieman erilaista asiaa meille suomalaisille kuin keski euroopan tiheillä maisemilla ja tiheästi asutuilla seuduilla niin aina on suomalaiseen elämänrytmiin kuulunut luonnosta nauttiminen

voisitteko mainita ja valaista minulle maallikolle miksi yhteisöjen tuomioistuimen päätös jossa suomen on todettu syyllistyneen jäsenvaltiorikkomukseen ja korkeimman oikeuden ennakkopäätös valtion vahingonkorvausvastuusta eivät ole riittäviä korkeimmalle hallinto oikeudelle joka itse asiassa on tässä riidassa osapuoli

kuka marjastaa kuka kulkee siellä muutoin ja kuka kulkee sitten pyssy olalla metsästyksen muodossa riippumatta siitä ampuuko vai ei ja nyt näillä direktiiveillä ja laeilla me hyvin helposti lähdemme näitä perinteisiä suomalaiseen kulttuuriin liittyviä oikeuksia kaventamaan

jos minä nyt toisen kerran kysyn tätä asiaa niin toivon että te vastaatte ja vastaatte myös siihen onko tämä koko hallinto oikeusjärjestelmä hallinnon jatke ja ikään kuin turha suomessa

kyllä edustaja autto sanoi oikein että toivottavasti valiokunnassa hyvin tarkasti käydään läpi mitä tämä käytännössä tulee tarkoittamaan natura alueilla luonnonsuojelualueilla ja tietysti näissä kansallispuistoissa jotka sitten erillislain avulla määritellään

mutta ihan kun katsoo yleisesti ottaen maa ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön yhteistyötä niin kyllähän siinä kaksi erilaista maailmaa kohtaavat

nyt kun valtiontaloudessakin on näitä säästöpaineita ja meidän pitää niin sanotusti rationalisoida hallintoa niin kyllä minulle tulee se mieleen että maa ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö pitäisi yhdistää ja tehdä siitä luonnonvara ja ympäristöministeriö ja sinne pitäisi määrittää sitten vain yksi ministeri kuten esimerkiksi ministeri stubb on esittänyt

minusta silloin nämä ristiriidat loppuisivat ja olisi yksi johtaja ministeriöllä ja päästäisiin siihen tavoitteeseen mihin enemmistö eduskunnasta haluaa syy

keskustelu on päättynyt

asia lähetetään ympäristövaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja maa ja metsätalousvaliokunnan on annettava alkavan lähetekeskustelua varten esitellään päivän neljästoista sijan kunnianeuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaankeskustelua asioiden menevän

ensinnäkin täytyy kiittää valtiovarainvaliokuntaa että te olette tehneet hyvän ratkaisun että autoveroa taksiyrittäjiltä ei poisteta

se tietenkin puolittuu mutta sekin on hyvä että tämmöinen kannustin säilyy koska oma käsitykseni on se että kun tämä autoverotuki on tämänkin suuruinen niin se kuitenkin kannustaa siihen että taksikalusto pysyy kohtuullisen hyvänä suomessa

jos kaikista sääntelyistä ja muista tässä tapauksessa luovutaan niin se johtaa oman käsitykseni mukaan kaluston heikkenemiseen turvallisuuden ja luotettavuuden heikkenemiseen mikä ei voi olla eduskunnan tarkoitus kun se lakia säätää

ensinnäkin ymmärrän hyvin sen tuskan mitä ministeri kyllönen itse asiassa ilmaisi puheenvuoronsa aikana koska tämähän on meidän pakko panna käytäntöön

se on siinä mielessä harmi että kerrankin euroopan komissio on ollut suomen kannalla ja ikään kuin meidän yrittäjien ja yrittämisen vapauden kannalla mutta hävisi parlamentille

oma siviiliammattini on eläinlääkäri ja kerron sen sen takia että itselläni on täysin vastaavanlainen tilanne kuin taksiyrittäjillä

arvoisa puhemies

edustaja zyskowicz on aivan oikeassa siinä että verokonnat saadaan kiinni ja myös näiden konnien kukkarossa tuntuu se että he ovat kiertäneet veroja

käytän tämän puheenvuoron sen takia että me olemme nyt tekemisissä ison periaatteellisen kysymyksen kanssa

nimittäin yrittämisen ideologian ja yrittämisen vapauden pitäisi olla se peruskivi mihin koko suomalainen yhteiskunta ja sen hyvinvointi perustuu

erityisen ilahtunut olin myös siitä että edustaja rajamäki vaati täällä veroasioista puhetta ja niiden nostamista julkisuuteen jotta oikeus aina kaikissa tapauksissa toteutuu

nyt tässä tapauksessa kun me lähdemme lainsäädännöllä pistämään yrittäjäkuljettajia tiettyyn raamiin joka ei mitenkään sovi käytännön työntekoon eikä erityisesti siihen työkenttään mitä nämä pienyrittäjät suomessa tekevät se johtaa ihan työn teknisen tekemisen kannalta mahdottomuuksiin jossa lakia väistämättä joudutaan rikkomaan

odotan mielenkiinnolla kun alamme tässä lähiaikoina käsitellä valtion osuutta veron perinnässä ja varsinkin laittomien verojen perinnässä mikä tulee olemaan valtion vastaus edustaja rajamäen vaatimaan oikeudenmukaisuuteen mutta tähän sillä parlamenteissa on

olen erityisen vakuuttunut siitä että mikäli taksialalla lähdetään siihen liberalisointiin joka paine tulee kilpailu ja kuluttajavirastolta ja ministeriöiltä niin se romuttaa täydellisesti taksijärjestelmän suomessa

keskusteluun on päätynyt taa

eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä sisällöltään päätetyt hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden laki ei

se romuttaisi päivystysjärjestelmän ja mikäli erilaisia takseja kohdeltaisiin epäyhdenvertaisesti epätasa arvoisesti niin se antaisi joillekin yrittäjille vapauden tästä päivystysvelvollisuudesta ja se loisi sellaisen järjestelmän että ainakin syrjäseudulla olisi mahdotonta saada taksia ympäri vuorokauden koska ajot olisivat silloin ikään kuin rusinan poimintaa ja sitä me emme voi hyväksyä

lakiehdotus on toinen käsittely on päättynyt

toinen mikä tässä on tämä suuri iso periaatteellinen kysymys sekä euroopan unionissa että myös suomen lainsäädännössä on ongelma että monet lait tehdään isojen ehdoilla ja ne eivät ota huomioon pieniä ihmisiä tai pienyrityksiä niin kuin nyt tässäkin laissa väistämättä tulee käymään

minä toivon että nämä jatkosuunnittelut joukkoliikennelain ja taksiliikennelain kohdalla eivät toteudu ja siinä mielessä olen samaa mieltä kuin täällä edelliset puhujat että meidän täytyy kantaa vastuu siitä että taksijärjestelmä suomessa säilyy joka puolella suomea niin että sen taksin saa mihin aikaan vuorokaudesta tahansa ja se on luotettava ja turvallinen

kun kilpailu ja kuluttajavirasto on puuttunut siihen että taksi on hinnoittelultaan kallis niin minun mielestäni ehkä tämä kansallinen viitekehys jossain määrin unohtuu

sen takia täällä muun muassa edustaja satonen hyvin toi esille että jollakin tavalla meidän pitäisi pyrkiä suomessa alentamaan logistisia kustannuksia

käsittääkseni ammatillinen oppiminen ja osaamisen kehittäminen tapahtuvat nykyään entistä enemmän täsmäkoulutuksena työpaikoilla ja olen joiltakin ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä kuullut että heidän tarkoituksensa on järjestää opetusta jopa puolet opetuksesta työpaikoilla

logististen kulujen merkitys on tänä päivänä suuri ja mitä kauemmas me menemme suomessa itä suomeen pohjois suomeen niin sen suurempi este tulee olemaan korkea energiahinta ja korkeat logistiset kustannukset ja tietenkin dieselin hinta

eli tämäkin asia on mitä suurimmassa määrin yrittäjyyttä ja tämä pitäisi toivottavasti ottaa välitarkastelussa huomioon pystytäänkö tälle jollakin tavalla jotakin tekemään

tämä valtiovarainvaliokunnan positiivinen päätös on meille monille kansanedustajille siinä mielessä tärkeä että se antaa uskoa että asioihin voi vaikuttaa ja minä luulisin että se antaa uskoa myös kansalaisille ja tässä tapauksessa taksiyrittäjille että tämmöinen asiallinen informaatio ja tosiasioiden esille tuominen tuottaa kuitenkin tulosta

miten käytännössä tämä uudistus tullaan toteuttamaan ja mitkä ovat ne työkalut että entistä enemmän tämä oppiminen sitten tapahtuu oikeasti yrityksissä ja työpaikoilla

tässä tapauksessa kansanedustajat ja tietenkin koko hallitus ovat ottaneet nämä heidän näkemykset vahvasti huomioon ja siinä mielessä täytyy sitten kiittää hallitusta ja asianomaista ministeriä että me olemme päässeet tämmöiseen lopputulokseen

aivan rakentavasti tietenkin voisi hieman kommentoida seppo kääriäisen puhetta että tulee vähän sellainen olo että minkä vallan päällä milloinkin istuu niin puheet ovat myös hieman sillä tavalla viritettyjä

arvoisa puhemies